yhteiskunnan hyväosaiset kykenevät vaikuttamaan entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen lopputuloksiin osa taas ajautuu sivuun entistä pahemmin

huolehtimalla kehitysyhteistyön riittävästä tasosta ja kansainvälisen kaupan vapaudesta parannamme elämisen ja toimeentulon mahdollisuuksia myös niissä maissa joista on laajaa pyrkimystä lähteä kohti paremmaksi uskottuja maita kohti eurooppaa

tätä ei toivottua kehitystä edesauttavat ammattiyhdistysliikkeen ja muiden perinteisesti yhteiskuntamme heikompiosaisia osallistaneiden yhteisöllisten rakenteiden vaikutusmahdollisuuksien kapeneminen

tarjoamalla myös laillisia maahantulon väyliä voimme muuttaa nykytilannetta jossa kaikki tulijat pakolaisista työn etsijöihin sekoittuvat niihin tulijoihin joilla on pahat mielessään

demokratian globaalin toteutumisen esteenä ovat köyhyys ja ihmisoikeusongelmat

myös julkisen velan pysäyttäminen vaatii toimia

valtiontalouden vajetta paikataan paitsi verotuloja kasvattamalla myös menosäästöjä toteuttamalla

on aiheellista esittää huoli ovatko hallituksen esittämät leikkaukset pikemminkin kasvun hidaste

tämän vuoksi demokratian ja kansanvallan edistämisessä on aina pidettävä mukana sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden vaatimus sekä toiminta ihmisoi keuksien ja tasa arvon vahvistamiseksi

arvoisa puhemies

kyllä näillä mallien markkinoilla se kaikkein selkein ja linjakkain malli on hallituksen esittämä malli vahvasta peruskunnasta joka on kunta joka kykenee itse järjestämään valtaosan niistä peruspalveluista joita kuntalaiset tarvitsevat ja joka on niin vahva että se pystyy itse hallitsemaan markkinoita eikä pakon edessä ajaudu yksityistämiseen

euroopassa terroritekoihin syyllistyneiden yhteinen nimittäjä on useimmiten aiempi työttömyys ja aiemmat ei poliittiset rikokset

talouden elpyessä yhteisöverotulot kasvavat muita verotuloja nopeammin

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko rajaa tarkastelunsa sisäasiainhallinnon toimiin

tuottavuuden kannalta on olennaista panostaa tutkimukseen teknologian kehittämiseen ja toisaalta etenkin korkea asteen koulutukseen mikä edesauttaa parhaiden teknologioiden omaksumista ja kehittämistä

poliitikot eivät tällöin enää näyttäydy kansalaisten edustajina vaan päinvastoin poliitikoista tulee järjestelmän kasvot kansalaisiin päin

suurten keskusten yleiskaavat kattavat jo ison osan maakuntakaavan alueesta ja suurten keskusten aluekehityspanostukset edustavat jo merkittävää osaa alueiden omista voimavaroista

sisäinen turvallisuus edellyttää sitä että turvallisuudesta vastaavilla viranomaisilla poliisilla rajavartiostolla ja muilla on riittävästi voimavaroja

nyt on huolehdittava siitä ettei kunnissa ajauduta asiakaspalvelumaksujen korotuksiin muun muassa terveyskeskusmaksujen korotuksiin ettei pienituloisilta rokoteta tätä käteen jäävää tuloa kunnissa pois

maakuntien liittojen vahvistaminen se olisi omiaan tasapainottamaan kehitystä maakuntien sisällä

arvoisa puhemies

viimeisen parin vuoden aikana on totuus valjennut

venäjän kanssa on tultava toimeen

myös säästöt päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta nakertavat juuri korkeaan osaamiseen tarvittavaa kivijalkaa minkä lisäksi ne heikentävät lasten oikeuksia sekä naisten työmarkkina asemaa

suhde venäjään on ollut kansakuntamme tärkeimpiä kansallisia kysymyksiä aina

sdp tavoittelee riittävää poliisien tasoa varsinkin maamme haja asutusalueilla pohjoisessa ja itäisessä suomessa

kulunut neljännesvuosisata oli itse asiassa varsin hyvää yhteiselon aikaa

yhteistyö meni ytimiin kansalaisyhteiskuntatasolle

mutta puhemies sisäinen turvallisuus edellyttää myös sitä että näemme sekä maailmanlaajuiset ongelmat että oman yhteiskuntamme eheyteen ja eriarvoisuuteen liittyvät riskit

liikenneinvestointien osalta on selvää että seuraavien kehyspäätösten on kiinnitettävä enemmän huomiota valtakunnan pohjoisen ja eteläisen osan pääväyliin

on turha etsiä sormella osoitettavaksi mikä investointi on tehty alemman yritysverokannan kannustamana

arvoisa puhemies

tästä syystä nyt kehyksestä keskusteltaessa on paikallaan evästää hallitusta kun se valmistelee ensi syksyllä annettavaa varsinaista budjettiesitystä ja kuluvana vuonna annettavia lisäbudjetteja

suomessa ei vielä ole lainsäädäntöä joka mahdollistaisi kattavien ilmastopoliittisten tavoitteiden asettamisen ja niiden tehokkaan seuraamisen

arvoisa puhemies

hallitus ansaitsee luottamuksemme

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva uusi ilmastolaki luo valtioneuvostolle ja valtionhallinnolle yhteiset pelisäännöt mahdollisuuden suunnitella toteuttaa seurata ja raportoida ilmastonmuutosta hillitseviä toimia ja niiden vaikuttavuutta

yksi esityksen keskeisistä sisällöistä liittyy strategisesti suunnatun tutkimuksen neuvoston ja uuden strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustamiseen

jos työttömien määrä kasvaa kasvaa myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys

tauti muistuttaa pikemminkin kroonista aliravitsemusta hidasta riutumista

tällä esityksellä on merkittävä vaikutus suomalaisen tutkimus ja innovaatioympäristön toimintaedellytysten vahvistamiseen ja kansantalouden osaamisperusteiseen kasvuun

kasvuprosentti on nollassa tai hiukan sen alapuolella

se vahvistaa koulutus ja tutkimusjärjestelmämme kansainvälistä asemaa

esityksen tavoitteet palvelevat julkisen tutkimusjärjestelmän ohella myös yritysten toimintaa ja sillä voi olla vaikutuksia kokonaisten toimialojen toimintaedellytyksiin ja liiketoimintaan

kehysjärjestelmän mahdollistama malli jossa kehyksen ulkopuolisten menojen muutokset ovat toimineet suhdanteita tasaavina automaattisina vakauttajina on mahdollistanut hallitun velanoton

ja ennakoinnista tässä onkin kysymys

rahoitusta on tarkoitus kohdentaa tutkimukseen joka etsii ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja joka palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä

ilmastolaki vauhdittaa vähähiilisemmän yhteiskunnan rakentamista yli hallinnollisten rajojen ja luo lainsäädännöllisen pohjan yhteistyölle

säätämällä ilmastolain eduskunta osoittaa sitoutumisensa meitä kaikkia koskettavan ympäristöuhan varalta

näinä vaikeina aikoina juuri tutkimus ja kehitystyön kautta syntyvät uudet toimintamallit ja innovaatiot ovat niitä vetureita jotka pitkällä tähtäyksellä nostavat suomen yli hankalien aikojen

vaikka olenkin ensimmäisenä kantamassa huolta julkisen sektorin rahoituksen riittävyydestä ja kuntien ja valtion työpaikkojen säilymisestä kannan yhtä lailla huolta kauppojen ravintoloiden ja muiden palvelutyöpaikkojen kohtalosta

ilmastonmuutoksesta ei kukaan meistä voi astua sivuun

se koskettaa meitä kaikkia

arvoisa puhemies

on oivallettu että maailmalla riittää kysyntää luonnonvaroille ja jos osaamme hyödyntää niitä vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen saamme sekä kansantalouden että aluetalouden kannalta arvokkaita työpaikkoja

pohjoinen suomi ja erityisesti oulun seutu on osoittanut että sillä on kykyä nousta maailman eturiviin teknologiaosaamisensa turvin

tähän osaamiseen on panostettava myös nyt ja tulevaisuudessa